pyydän keskittymään niin kuin äskenkin puheenvuorossa tähän käsittelyssä olevaan asiaan että puhutaan samasta asiasta

joka tapauksessa kivihiilen käyttö täytyy rajata nykyiselläänkin vain niihin äärimmäisiin hetkiin jolloin muut energiantuotantomuodot eivät tuota meille riittävää sähköä

arvoisa puhemies

tässähän kaiken järjen mukaan pitäisi olla vaihtoehtoisia ratkaisuja mietittynä niin kuin aina kun alueellistamispäätöksissä tehdään ei saisi olla yhden vaihtoehdon varassa

hoskoselle täytyy sanoa että me emme voi kaikkea hoitaa sillä tavalla josta olen huomannut että se on keskustalle aika läheinen tapa että pannaan tukiainen siihen energiantuotannon perään ja ryhdytään verovaroista maksamaan sitä sähköntuottoa

kuopio on erittäin hyvä paikka ja siellä on paljon osaamista ja kykyä ottaa monenlaisia myös valtion toimintoja vastaan mutta tulee mieleen onko tämä päätös nyt hoidettu sillä oikealla tavalla niin että kaikki vaihtoehdot ovat olleet tasaveroisessa punninnassa

sen sijaan olisi aiheellista että nyt kun on tunnustettu tämä ilmiö ja tämä on ollut päätöksentekijöiden tiedossa jo jonkun aikaa enää ei tehtäisi sellaisia päätöksiä jotka ovat suuressa ristiriidassa

tästä jää jotenkin kysymys kun tämän koko prosessin katsoo lävitse että oliko tämä lopputulos annettu etukäteen että tässä ei ole ollut normaalia kiihkotonta harkintaa

lämpökeskus lovarganestilan pääväristyksen kahdeskymmenes yhdeksäs osia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

tämän

henkilöstön asema käy tässä erityisesti sääliksi koska näyttää siltä että läheskään kaikilla ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuus lähteä tälle muuttomatkalle mukaan

petri keskitalo varten ystävän palvelus lxeviidesosia kunnes mustui mutta toisella ja valtiovarainvaliokunta keskustelu tuo tyttö on annettava lausunto

tarkoitan nyt esimerkiksi sitä kummallista päätöstä joka vielä tältä hallitukselta tuli uudelleen että maataloudessa polttoöljyn käytöstä annetaan erityinen verovähennys

sitä on mielestäni erittäin vaikea perustella kaiken sen valossa mitä ilmastonmuutoksesta on lausuttu varsinkin kun tiedossa on että meillä maataloudessa oli lupaavasti lähtenyt liikkeelle biopolttoaineisiin siirtyminen ja myös bioenergian hyödyntäminen maatalousrakennusten lämmityksessä

on siis täysin nurinkurista että kun kaikki nämä tosiasiat ovat olemassa me vielä annamme erityisen verohelpotuksen siitä että käyttää fossiilisia polttoaineita

ette

miten te perustelette sen niille jotka ovat tällä hetkellä työttöminä

olisi siis korkea aika että vasen käsi tietäisi mitä oikea käsi tekee ja joku olisi miettinyt että todellisuudessa eri keinoin järkevällä tavalla ja kustannustehokkaasti vastattaisiin tähän ilmastohaasteeseen

sitähän tämä lentoliikenneasiakin koskee onko tämä se oikein tapa kun vaihtoehtona on monta muuta tapaa hoitaa tätä koko maan kehityksen kannalta ja myös alueellisen tasapainoisen yhteiskuntarakenteen kannalta järkevällä tavalla

riittää kun mahdollistettaisiin rakennusmääräyksissä puun asiallinen käyttö eikä sitä erikseen hankaloitettaisi lukemattomilla erillisillä määräyksillä ja kustannuksia lisäävillä tekijöillä

eli jos me käyttäisimme enemmän puuta rakentamisessa se tarkoittaisi vastaavasti huomattavaa hiilidioksidipäästöjen vähentymistä eikä sen tarvitse edellyttää yhtään mitään ylimääräisiä maksuja muille rakennusmateriaaleille vaan olisi se lähtökohta että puuta kohdeltaisiin rakentamismääräyksissä asiallisesti

oli erittäin hämmentävää kuulla tältä alueelta meidän metsäteollisuuden informaatio josta kävi juuri ilmi tämä tekijä että kaikista puheista huolimatta puun käyttö on edelleenkin tehty erittäin hankalaksi

täällä on käyty tänään erinomaisen hyvää ja tarpeellista keskustelua erityisesti euroopan keskuspankin muuttuneesta ja muutoksessa olevasta roolista ja sitten toisaalta sen vaikutuksista meidän suomalaisten kannalta

sama ilmiö ongelma on tässä asiassa lentoliikenteen päästöissä että yhtä puhutaan ja sitten toista käytännössä tehdään joten toivon että ed

pankkivaltuutettu edustaja ala nissilä oikeastaan kiteytti tämän ison muutoksen joka ekpn roolissa on kaksivaiheisesti tapahtunut viime vuosien aikana

kalliskin voisi pikkuhiljaa siirtyä puun ystävien puolelle ja uskoa siihen että puutalossa asuu onnellinen ja hiilidioksidipäästöistä vapaa perhe

tämän budjetin aivan ratkaisevan tärkeä kysymys on miten budjetti vastaa työllisyystilanteen haasteeseen niin kuin edustaja pia viitasen ryhmäpuheenvuorossa todettiin

sen jälkeen kun pääjohtajaksi tuli italialainen draghi käytännössä ekpn politiikka on muuttunut huomattavasti dynaamisemmaksi ja voimakkaammaksi ja politiikkaan on tullut paitsi tämä hintavakaustekijä myös sitten näkökohdat kasvun ja sitä kautta työllisyyden tukemisesta

oli siis kaksi tärkeää asiaa oli rakkaus ja sitten oli työ ja kun rakkaudesta ei voi valtiovalta päättää niin jäljelle jää tämä työhön vaikuttaminen

ikävä tosiasia on että hallitus ei ole tähän haasteeseen budjettiesityksessään tarttunut

ensin pelkästään pääjohtajan julkinen kannanotto riitti pysäyttämään rahoitusmarkkinoiden epävakauden ja tuomaan eteläisen euroopan valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot alas

se on osoitus siitä mikä valtaisa voima keskuspankilla on silloin kun se käyttää sitä ajatellulla ja koordinoidulla tavalla

vanha nyrkkisääntö on että työllisyysasteen nosto vaikuttaa hyvin dramaattisella tavalla koko julkisen talouden tasapainoon yhtä hyvin valtion verotuloihin kuntien verotuloihin kuin myös eläkerahastoihin

ja nyt tämä toinen vaihe osto ohjelma on siis tietenkin keventänyt rahoitusmarkkinoita ja tuonut lisää rahaa

sen taustallahan oli tämä deflaatioriski joka oli hiipimässä myös euroalueelle ja joka uhkasi tuoda uusia vakavia ongelmia koko euroalueen kasvun kannalta

arvoisa puhemies

mutta on syytä olla huolissaan siitä linjasta joka yliopistouudistuksen yhteydessä on nyt viety koko maahan ja olettaisin että erityisesti keskusta olisi huolissaan siitä keskittymiskehityksestä jota tämä yliopistopolitiikka nyt tarkoittaa

meillä taitaa olla käsittelyssä pääministerin ilmoitus rakenneuudistuksista ja siihen seuraavan puheenvuoron käyttää edustaja turunen olkaa hyvä

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille tossavainen mäkelä ja lindtman ja sen jälkeen ministereille mahdollisuuden vastata ja sitten mennään puhujalistaan

ajatella että kainuussa lakkaa historiallinen opettajankoulutus

suomen kannalta asiaa katsoen joutuu toteamaan että jossain määrin on hämmentävää kun me olemme tämmöinen legalistinen yhteiskunta jossa ajatellaan niin että annetaan tehtäviä eri viranomaisille ja ne toimivat näiden tehtävien mukaan että jos halutaan muuttaa jonkun instituution roolia niin muutetaan tehtäviä eikä muuteta käytäntöjä

kylmän viileästi pannaan siellä kiinni ja samaan aikaan yliopistoissa on käynnissä yt neuvottelut joissa henkilökuntaa vähennetään kaiken sen jälkeen mitä tälle salille on luvattu moneen eri kertaan että resurssit turvataan

kun kasvun hyväksi ei tehdä uusia toimia toisin kuin ennen eduskuntavaaleja muun muassa keskusta hyvin vetreästi puhui tuossa vanhassa salissa moneen eri kertaan että säästöillä ja leikkauksilla tästä suomi ei selviä tarvitaan panostuksia kasvun hyväksi niin ollaan tilanteessa että valtionvelka uhkaa kääntyä uudelleen nousuun

täysistunto keskeytetään lyhyttä taukoa varten stella porrastuksen kolmaskymmenes osia kun osastojen tuottaminen tuponopeudelle kahdeksas joulukuuta kuluvaa vuotta pidettävä

arvoisa puhemies

näin ei ole tapahtumassa vaan yliopistoverkossa on käynnissä erittäin huomattava resurssien alasajo ja siitä kärsivät erityisesti meille tärkeät alueyliopistot itä ja pohjois suomessa

hyväksyttävän hyväksi että p

tästä jää jäljelle se kysymys että olisi perusteltua pohtia myös ekpn tehtävien virallistakin uudelleenhahmottamista eli ottaa tämä kasvu ja työllisyyden tukeminen virallisiinkin tehtäviin hintavakauden vaatimisen ohella niin kuin monissa muissa maailman keskuspankeissa on muun muassa yhdysvaltain fedissä

aalto yliopiston kohdalla voidaan olla hyvinkin tyytyväisiä mutta en itse helsinkiläisenä ole iloinen siitä että tyttäreni joka opiskelee rovaniemellä on nyt sitten näiden ongelmien kanssa tekemisissä jotka liittyvät maakuntayliopistojen riittämättömään rahoitukseen

niin kuin olemme tänään saaneet kuulla tämä budjettiesitys vastoin hallituspuolueiden aikaisempia kannanottoja ei suinkaan vähennä valtion velanottoa vaan lisää sitä tähän vuoteen nähden

komissio

kahdeksan

hah

ja kun yhdysvaltain fedin toiminta on selvästikin monin osin toiminut esikuvana myös sille mitä olemme nyt ekpn uuden pääjohtajan aikana nähneet niin tältäkin kannalta katsoen tämä tehtäviä koskeva keskustelu olisi syytä avata uudelleen

tuijottamalla silmät kipeiksi säästölistoja keskittymällä leikkauspolitiikkaan voidaan joutua tilanteeseen että ollaan näivettymisen kierteessä

mutta toinen asia joka on myös erittäin suuri huolenaihe on tämä edustaja haataisen mainitsema kysymys siitä leviääkö tämä kenttä nyt loppumetreillä aivan käsiin eli tulee tämmöinen hillitön yksityistäminen jossa yksityisten firmojen kanssa kunnat tekevät viime hetkellä isoja pitkiä sopimuksia ja sitä kautta nämä hallituksen kaavailemat säästöt jäävät aivan roikkumaan ilmaan

iso britanniahan käy parhaillaan neuvotteluja ainakin suurempien eun jäsenmaiden suuntaan siitä millä tavalla iso britannia voisi itselleen palauttaa joitakin oikeuksia kansalliseen päätöksentekoon

noteerasin että valtiovarainministeri stubb ei vastannut kysymykseen onko edessä uudet säästölistat näiden entisten säästölistojen päälle kun kasvu ei lähde liikkeelle

siis kuriosellisen samoin verotus meni lopulta suostuivat tiedottomana yhdistyksen asioiden kolmekymmentäyksi aikoo vielä kolmekymmentäkuusi

puhemiesneuvosto ehdottaa että minitupon on kyllä kai

täällä on tuotu esille tämän yhteisessä rahassa olemisen vaatimukset kotimaan talouspolitiikalle ja kotimaan toimijoille

kiistatonta on että euron arvo hinautui liian korkealle koko euroalueen keskimääräisiin tarpeisiin nähden ja sitten erityisesti etelä euroopan mutta myös suomen tarpeisiin ja kilpailukykyyn nähden

myrskyn seura

jo sitomista asetelmiensä listat

arvoisa puhemies

jokainen taho myös yleisradioyhtiö tarvitsee voimavarat että se voi tehtäväänsä tehdä ja on selvää että jos indeksejä leikataan niin se näkyy siinä mitä voidaan tehdä

siis mihin tietyllä painoi yli kolmekymmentäkahdeksan hallituksen esitys eduskunnan vuoksi pois eli kinnulan muuttamista puun ostajilta että tämä on

keskuspankin muuttuneen toiminnan tuloksena euron arvo on asettunut lähemmäksi ilmeisesti todellista euroalueen kansantalouksien suorituskykyä ja se osaltaan tietysti vaikuttaa myös suomen kilpailukykyä vahvistavalla tavalla

seuraavaan täysistuntoon kahdeksas joulukuuta

ei semmoista että vähemmällä enemmän voi tietenkään loputtomiin tehdä varsinkin kun yleisradioyhtiö on tehnyt erittäin voimakkaita uudelleenorganisointeja ja vähentänyt henkilöstön määräänsä ei kymmenillä vaan sadoilla

täällä on ihan oikein tuotu esille että meidän oma sopeutumisemme yhteisessä rahassa toimimiseen on selvästikin kesken ja tämä koskee sekä valtiollisia toimijoita että keskeisiä muita toimijoita myös työmarkkinoiden osalta

on se indeksi jonka mukaan yleisradiolle tilitetään rahaa ja sitten se ratkaisu joka koskee tätä niin sanottua yle veroa

eli työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen jo ensi vuoden alussa vaikuttaisi suoraan yritysten työvoimakustannuksiin ja se myös toisi palkansaajille lisää ostovoimaa koska maksun alennuksesta hyötyisivät sekä työnantajat että työntekijät

ja hallitushan teki ensin päätöksen siitä että se leikkaa tätä yle indeksiä eli sitä rahaa jonka yle saa tästä rahastosta suoriutuakseen näistä tehtävistään

silloin todettiin muun muassa että työmarkkinoilla pitäisi olla aikaisempaa enemmän joustavia palkanmuodostuksen osia pitäisi satsata voittopalkkioiden tulospalkkioiden erilaisten bonusten ja myös henkilöstörahastojen käyttöön

tämä oli se päätös joka ensin tehtiin

sen keskustalaisen toimitusjohtajan vihriälän lausunnossa pakkolakipaketista selvästi sanotaan että työeläkemaksujen alentaminen tulisi ottaa harkintaan

tästä tuntui vallitsevan huomattava yksimielisyys

kun sitten katsoo mitä on tapahtunut niin ei oikeastaan ole tapahtunut yhtään mitään on pantu hyllyyn ne kaikki raportit ja suoritukset tältä osin

no sitten oikeusoppineet sanoivat että ei sitä voi jakaa muuhun kuin siihen tarkoitukseen minkä eduskunta on tässä talossa tai tuossa viereisessä talossa säätänyt eli yleisradion toiminnan rahoitukseen

vetykeskustulovartinen selostaa väristyksen kaksosia kuin myös jos työ puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

sama koskee myös henkisessä mielessä niitä puskureita jotka silloin sovittiin rakennettavaksi juuri tämäntyyppisiä pulmia varten joita olemme viime vuosina nähneet

tämän johdosta totean että teen seuraavan lausumaehdotuksen esitän että eduskunta hyväksyisi seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen

tämä ei siis mennyt niin että ensin oli ajatus vähentää kansalaisten ja pienituloisten ihmisten maksuja vaan ensin oli ajatus että ylen toimintarahoja leikataan

näidenkään puskureiden käytöstä ei ole saavutettu yhteisymmärrystä joten kyllä tässä kotimaan puolella on mietittävää ja on päivänselvää että nyt esillä oleva yhteiskuntasopimus ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia eikä ole ollenkaan nykymuodossaan riittävä näihin ongelmiin vastaamisen kannalta

tämäkin on tähdellistä sanoa jotta tiedämme miten tämä asia on kulkenut ja missä järjestyksessä mistä tietysti tulee sitten joitakin ajatuksia myös siitä miksi näin tehdään

älkää nyt

kun eduskunnan maatalousvaliokunnan viime kauden puheenjohtaja ja tuleva uusi puheenjohtaja käytti äsken puheenvuoron yhteiskuntasopimuksesta hän ei puhunut sanaakaan maatalousyrittäjien asioista

kun ekpn toiminta on selkeästi muuttunut kun se ottaa enemmän riskiä samalla kyllä tukee myös paremmin euroalueen kasvunäkymiä niin valvonnan pitäisi kehittyä näiden muuttuvien toimintojen mukana

jos tullaan tilanteeseen että joudutaan viisi vuotta muuttamaan eduskunnan hyväksymää lainsäädäntöä erillispäätöksellä tai uudella lainsäädännöllä niin eikö silloin loogista ole kysyä onko tässä indeksissä jotain vikaa eikä niin että kulloinenkin hallitus joka ikinen kerta pitää yleisradiota siellä oman peukalonsa alla ja epätietoisena siitä mikä on rahoituspohja ja sitten vääntää ruuvia kireämmälle

on ilmiselvää että pankin sisäinen valvonta tässä ei ole riittävää vaan tässä tarvittaisiin vahvempia käsiä ja suurempaa läpinäkyvyyttä ainakin jäsenmaiden ja myös niiden parlamenttien suuntaan

per yrittäjä

se olisi minusta ihan relevantti ja parlamentaariseen valmisteluun kuuluva kysymys että mikä pitää olla sitten indeksin että onko tämä indeksi jotenkin epäonnistunut jos se tuottaa toistuvasti väärän lopputuloksen eduskunnan mielestä

mutta semmoinen että ollaan koko ajan että nyt pitäisi saada ja me tarvitsemme rahaa tuonne ja tänne johtaa juuri siihen josta yle veron kohdalla varoitettiin että kun lupamaksusta luovutaan käykö niin että tästä tulee tämmöinen poliittinen pallo ja sitten siihen käytännössä ryhtyy vaikuttamaan se tykkääkö viimeisistä ohjelmista tai viimeisistä uutisista

me olemme koko ajan sen ison kysymyksen kanssa tekemisissä lähdetäänkö euroaluetta ja sen järjestelmiä ratkaisemaan velkojen yhteisvastuun pohjalta

tässä kysymyksessä meidän aikaisemmat kantamme ovat olleet varsin yksituumaisia voi sanoa jopa lähes puoluekantaan katsomatta että euroalueen toiminnan tulee rakentua ei velkojen yhteisvastuun pohjalle vaan sille pohjalle että kukin vastaa omista veloistaan

kun yleisradiossa käsiteltiin perussuomalaisia vähän kriittisesti perussuomalaisten riveistä tuli näitä suuttumuksia ja sitten eräs ellen nyt väärin muista eduskunnan erään keskeisen valiokunnan puheenjohtaja laittoi julkisuuteen tviitin että tällä on sitten muuten seuraamuksia piste piste piste

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin huomio kiinnittyy siihen että tässä kriisin nykyisessä vaiheessa nämä puheenvuorot ovat kummallisesti hiljentyneet myös eduskunnan osalta

tähän rahoitustarkastukseen liittyvä asia on todella olennainen ja se liittyy tietysti siihen isoon kysymykseen millä tavalla vakaus ylläpidetään ja myös niin että kansalaisten edut tulevat tässä yhteydessä turvattua

kun sanottiin että eihän täällä kukaan ole mitään tehnyt niin kyllä minusta tämä on aika kova kannanotto jos eduskunnan keskeisen valiokunnan puheenjohtaja laittaa että lukekaa nyt toimittajat että jos jatkatte näin ja tulee kriittisiä kysymyksiä näille meidän täysin viattomille pikkumiehille niin kansanedustajille kuin puoluetoimiston työntekijöillekin niin sitten alkaa tulla seuraamuksia

ja sitten puhujalistaan

en ole nähnyt myöskään johtavien hallituspuolueiden osalta kannanottoja joissa olisi pidetty tästä periaatteesta kiinni että velkojen yhteisvastuuseen ei mennä